jos teille tämä vakuusmalli ei kelpaa niin oletteko te sitä mieltä että suomen pitää olla ottamatta tämä lähes miljardin euron vakuus

kokoomuksen meiltä odottavat

sen takia mikäli kreikka ajautuisi sen kaltaiseen tilanteeseen että se olisi esimerkiksi maksukyvytön sillä olisi suora vaikutus myöskin muihin niin sanottuihin euroopan kriisimaihin maihin jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja sitä kautta koko euroopan talous vaarantuisi ja sitä myöten myöskin sillä olisi kielteisiä vaikutuksia suomen talouteen ja työllisyyteen

arvoisa puhemies

se johtuu juuri siitä että tuo teksti on ollut puutteellinen ja nyt haemme perustuslakivaliokunnan kanssa sellaista tapaa jolla tuo puutteellinen lause ja muotoilu pystytään korjaamaan

ja kuten olen aikaisemmin täällä todennut niin edustamani linja suomen linja on euroopan tiukin linja

toiseksi turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta tuo se että kaikki maat mukaan lukien kriisivaltiot ovat velvollisia maksamaan pääomaosuutensa

tavoitteenamme on että tänä keväänä tehdyt päätökset muuttavat suomen suunnan

me olemme osoittaneet sen tiukkuuden saamalla vakuudet niin kreikalta kuin espanjalta mutta sen ohessa me olemme myöskin edistäneet sijoittajavastuuta joka on moraalisesti tärkeä periaate koska on välttämätöntä että ne tahot jotka ovat olleet synnyttämässä tätä kriisiä osallistuvat myöskin tämän kriisin torjumiseen ja hoitamiseen

mutta totta kai on varmasti joidenkin asioiden kohdalta menty myöskin liian pitkälle ja tämän takia myöskin euroopan komissio on käynnistänyt hankkeen jossa nyt läpikäymme lainsäädäntöä ja katsomme myöskin mikä on fiksua sääntelyä ja sellaista sääntelyä joka aidosti tuo lisäarvoa

tästä syystä mielestäni meidän suomalaistenkin päättäjien pitää myöskin katsoa tätä kokonaiskuvaa ja ymmärtää se että niin mielellään kuin hakisikin helppoja ratkaisuja tähän eurokriisiin niitä ei valitettavasti ole johtuen juuri tästä kohtalonyhteydestä joka kreikasta on muihin euromaihin

mutta mikä tulee olemaan hallituksen ratkaisu miten nuo sopeutustoimet tehdään miten ne jaksotetaan näistä kaikista tehdään päätökset maaliskuun lopussa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskeinen lähtökohtamme on edelleen että jokaisen valtion jokaisen valtion on itse vastattava omasta taloudestaan ja myös omista veloistaan

uskon että hallitus sen pystyy tekemään mutta sitä ennen olisi toivottavaa että näistä tietyistä keskeisistä tavoitteista myöskin saavutettaisiin opposition kanssa yhteinen kansallinen näkemys

me totta tosiaan elämme nyt haastavia aikoja ja nyt tarvitaan myöskin kaikilta meiltä poliittisilta päättäjiltä vastuullisia tekoja

suomen kannalta tärkeää oli myös varmistaa että uusia ratkaisuja evmn pääoman kasvattamisesta ei jatkossakaan voida tehdä määräenemmistöllä vaan tähän vaaditaan yksimielisyyttä

mehän hirveän usein haluamme syyttää euta siitä lainsäädännöstä jota suomessakin toimeenpannaan vaikka olemme itse monesti ministeriöissä itse asiassa laajentamassa myöskin sitä soveltamista jolla direktiiviä suomessa toimeenpannaan

sen sijaan lähes kolme ja puoli vuotta edellisten eduskuntavaalien jälkeen te vielä menette edellisen hallituksen selän taakse

työllisyyden parantamiseksi hallitus on niin ikään sitoutunut joko yritysten t k vähennyksen toteuttamiseen tai kasvuyrittäjyyden kannustimien parantamiseen

sama koskee tietenkin myöskin eu lainsäädäntöä

mitä tulee teidän puheeseenne ministeri kiviniemi niin suora siteeraus eduskuntaryhmänne kesäkokouksessa pidetystä puheesta

en tunne tätä kyseistä ranskan tapausta mutta oletan että myöskin ranskan valtio lähtee siitä että myöskin ranskassa noudatetaan eu lainsäädäntöä tai uskon että ainakin siitä sitten johtaa tietyt seuraukset mikäli näin ei tehdä

hallituksen talouspolitiikka tähtää julkisen talouden vahvistamiseen työllisyyden ja kasvun tukemiseen sekä eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseen suomalaisessa yhteiskunnassa

suomi on korostanut erityisesti laajan taakanjaon oikeudenmukaisuuden ja uskottavuuden vuoksi että kansainvälinen valuuttarahasto imf kytketään kriisinhallintaan voimavarojensa ja osaamisensa takia

eli tässä suhteessa varmaan meillä kaikilla on peiliin katsomisen paikka myöskin ministeriöissä kun eri hallinnonaloilla eu lainsäädäntöä sovellamme ja toimeenpanemme myöskin kansallisesti

voisitteko te nyt kertoa minulle ja tälle eduskunnalle mikä on se hyvätuloisten tai suurituloisten lisäpanostus teidän budjettiesityksessänne jolla nämä hyvätuloiset osallistuvat lamatalkoisiin

suomi on aktiivinen eu vaikuttaja ja siitä on tuloksia näkyvillä ihan viime päivienkin ajalta

tuon kriisin laajeneminen laajamittaiseksi julkisien talouksien tai finanssimarkkinoiden toimintakyvyn rapautumiseksi olisi suomen ja koko euroalueen taloudelle ja työllisyydelle kohtalokasta

täällä ministeri ihalainen juuri äsken kuvasi miten hallitus on merkittävässä määrin ollut myöskin toimimassa sen puolesta että tui ykkösen ja tui kakkosen rahoitus turun telakalle ollaan pystytty järjestämään ja sitä kautta myöskin teollisuuden ja telakan toiminta tulevaisuudessa turvaamaan

olen varma että suomen hallitus tulee tekemään kovasti töitä sen puolesta että energiaverodirektiivistä saadaan sen kaltainen joka on suomen kannalta mahdollisimman hyvä

se jakautuu usean eri ministeriön hallinnonalalle siellä on sekä valtiovarainministeriötä että oikeusministeriötä että sitten myöskin sisäministeriön hallinnonalaa ja sen tarkoituksena on tehostaa saada lisää toimintoja joilla me pääsemme käsiksi harmaan talouden kitkemiseen

edustaja kiviniemi on huolissaan suomen maineesta ja siitä mitä se että suomi pääsee sopimukseen näin hyvästä vakuusmallista suomalaisten kannalta aiheuttaa suomen maineelle

en lähde lupaamaan mitään sellaista mitä en absoluuttisen varmasti pysty pitämään mutta sen voin luvata että parhaani teen

arvoisa puhemies

lisäksi käynnistämme työhyvinvoinnin parantamisen maatalouden harjoittajien kohdalla ja selvitämme kiinteistöverotuksessa mahdollisuutta luoda erillinen kiinteistöverokanta maatalouden tuotantorakennuksille

arvoisa puhemies

me emme ole poissulkeneet sitä mahdollisuutta että me olemme valtiona myöskin mukana omistamassa mahdollisesti tulevaisuudessa telakkaa mikäli löytyy sellainen teollinen ankkuri omistaja joka yrityksen toimintaan ja tulevaisuuteen haluaa sitoutua ja tätä pohdintaa ja etsiskelyä me parhaillaan myöskin teemme

tämä puolustusvoimauudistus on ehkä nyt ensimmäinen konkreettinen rakenteellinen uudistus joka eduskunnan käsittelyyn on tuotu

oliko misteli parhaamme teemme

jään pohtimaan että mikäli suomi olisi toiminut niin kuin edustaja kiviniemi haluaa eli me vaatisimme nyt julkisesti kaikissa europöydissä hallittua velkajärjestelyä niin mitähän sillä vaatimuksella tehtäisiin suomen maineelle

parhaillaan me keskustelemme siitä miten imfn kautta voitaisiin luoda tämmöinen erillisyhtiö jonka rahoitukseen osallistuisivat nuo maailman ylijäämämaat niin sanotut bric maat kuten esimerkiksi kiina

me tiedämme että valitettavasti suomessakin harmaa talous on ongelma se on erityisesti ongelma rakennusalalla jonkin verran matkailu palvelualoilla mutta me olemme tehneet hyvin määrätietoisesti työtä tuon harmaan talouden torjumiseksi

poliisin toimintamenoihin ei ole kohdistumassa ensi vuonna säästöjä mutta mitä tulee sitten tulevaisuuden suunnitelmiin niin niistä ministeri räsänen voi varmasti poliisin osalta jatkaa

koko eduskunta pääsee nyt laskujeni mukaan tällä vaalikaudella jo seitsemännen kerran keskustelemaan euroopan tulevaisuuden avainkysymyksistä joko pääministerin ilmoituksen tiedonannon tai välikysymyksen muodossa

arvoisa puhemies

edustaja koskinen kuvasi erittäin hyvin tuon tilanteen jossa me olimme vajaat kaksi vuotta sitten kun sopimuksen kreikkalaisten osapuolten kanssa pystyimme vakuuksista tekemään

on liian varhaista yrittää hahmottaa tilannetta kahden vuoden päähän mutta voimme silti toivoa että nyt löydetty yhdessä tekemisen ja sopimisen kulttuuri kantaa suomea jatkossakin

niin kuin totesin tällä hetkellä kilometrikorvausjärjestelmä tai rakenne on senkaltainen että siellä myöskin maksetaan ylikompensaatiota jota purkamalla meidän on tarkoitus tuota lisätuloa valtiolle saada

minä uskon että kaikki me jotka tunnemme puolustusvoimia ja tiedämme tämän uudistuksen taustat jotka todettiin myöskin edellisen turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä ymmärrämme että tämä uudistus on monella tapaa hyvin haastava

jotta asiallisen vertailun tekeminen olisi mahdollista odotan oppositiopuolueiden tekevän omat vaihtoehtoiset budjettiesityksensä ja näin pääsemme käymään keskustelua

mutta se että me olemme vaatimassa vakuuksia tarkoittaa juuri sitä että me pyrimme minimoimaan kreikasta suomalaisille veronmaksajille aiheutuvat riskit

toivon että kuulemme tänään keskustelussa jälleen vakavia ja tarkkaan punnittuja puheenvuoroja sillä huulta heittämällä tämä tauti

minä itse asiassa tilasin toissa viikolla verohallinnosta harmaan talouden torjuntayksiköstä selvityksen itselleni siitä kuinka paljon valtio on lisännyt verotuloja harmaan talouden torjuntaan osoitettujen ikään kuin lisäpanosten kautta ja sitä ei ihan euromääräisesti pystytä sanomaan mutta kyllä se summa oli suurempi kuin tuo edustajan mainitsema summa

porvarihallitus päätti reilu kaksi vuotta sitten hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä suurista veronalennuksista omille intressipiireilleen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

uskon että tässä yli hallitusoppositio rajojen me olemme huolestuneita niistä uutisista joita olemme lähes viikoittain saaneet uusista irtisanomisista ja myöskin yt neuvotteluiden alkamisista

jos käy niin että kreikka ei pysty maksamaan velkojansa takaisin niin meillä on olemassa ikään kuin palovakuutus tulipalon varalta meillä on samalla lailla olemassa vakuus siltä varalta että kreikan talo palaa ja kreikka ei pysty näitä lainojansa takaisin maksamaan

asia on luonnollisesti sopimusosapuolten käsissä

olen itse työskennellyt koulussa jossa on ollut sisäilmaongelmia ja tiedän että näistä ongelmista kärsii tänä päivänä liian moni lapsi mutta kouluissa myöskin muu henkilökunta ei pelkästään opettajat vaan myöskin siistijät keittäjät ja niin edelleen

tämä englantilainen lakiasiaintoimisto oli meillä ollut jo pitkään mukana vakuusneuvotteluissa asiantuntijana koska yksinkertaisesti tämä järjestely oli niin poikkeuksellinen että senkaltaiseen toimintaan ei suomessa kovin paljon asiantuntijuutta löytynyt

sen takia myöskin meidän yhteinen tehtävämme on miettiä miten suomen kilpailukykyä puolustetaan ja miten työllisyyttä voitaisiin vahvistaa ja sitä kautta huolehtia että suomalaiset voisivat olla turvatussa asemassa oman tulevaisuutensa ja taloutensa suhteen

hallitus katsoo että nyt imfn resurssien lisääminen ja maaliskuun euroryhmässä sovittu kapasiteettiratkaisu ovat uskottavia ja riittäviä vastaamaan euroopan ulkopuolisten maiden vaatimuksiin euroalueen palomuurin vahvistamisesta

nyt on suomessa työmarkkinaosapuolten ja hallituksen toimesta jälleen näytetty että meillä on malttia vaurastua ja osaamme puhaltaa yhteen hiileen

se johtuu muun muassa siitä että puolustusvoimien käytössä on paljon vanhenevaa kiinteistökantaa joka omalta osaltansa edellyttää investointeja ja lisäpanostuksia ja näin ollen tämä uudistus on välttämätöntä tehdä ja nyt on tietenkin tärkeää että se uudistus myöskin huomioi alueelliset tarpeet niin että niillä alueilla joihin kohdistuu esimerkiksi irtisanomisia valtiovalta tulee muulla tavoin näitä alueita vastaan

viimeksi tänään valtiosihteerini on vastaanottanut palkansaajaliikkeen vetoomuksen tähän asiaan liittyen ja nyt tätä valmistelua tehdään

mitä tulee sitten tähän julkisuuspuoleen en pysty tarkalleen sanomaan kuinka laajasti valtiovarainministeriön virkamiehet juristit olivat kuunnelleet oikeusministeriön tai meidän julkisuuslainsäädännön asiantuntijoita kun he päätyivät siihen esitykseen että vakuussopimuksen ei julkistaminen oli julkisuuslain mukaista minkä kho korkein hallinto oikeus sitten toiseksi totesi

niin kuin ministeri gustafsson täällä totesi viime kehysriihen yhteydessähän hallitus päätti itse asiassa osoittaa lisärahoitusta muun muassa homekoulujen korjaamiseen

siinä tilanteessa nämä vakuudet turvaavat suomen talouden ja suomalaisten veronmaksajien aseman

kun kysyitte suoraan mitä hallitus on lähiviikkoina tekemässä esimerkiksi tutkimus ja kehityspanostusten lisäämiseksi yrityksissä niin meillä loppuu huomenna lausuntokierros tutkimus ja kehitysverovähennyksen osalta ja varmasti pystytään antamaan lähiaikoina eduskunnan käsittelyyn hallituksen esitys jolla pyritään tukemaan yrityksiä jotta ne panostaisivat enemmän tutkimukseen tuotekehitykseen uusien innovaatioiden syntymiseen ja toivottavasti myöskin uusien työpaikkojen syntymiseen

arvostan suuresti sitä työtä jota tarkastusvaliokunta tekee koska uskon että tämänkaltaiselle mittavalle selvitykselle on todella tarvetta ei varmaan pelkästään valtion puolella vaan myöskin kunnissa jotta me tiedämme oikeasti mikä se kiinteistökanta on ja myöskin tarve

välikysymyksessään oppositio vihjailee että euroryhmän kapasiteettiratkaisu olisi kasvattanut suomen vastuita

tiedän että yleensä hallitus ei ota vastuuta omista tekemisistään tai tekemättä jättämisistään vaan syyttää edellistä hallitusta mutta toivon että nyt ministeri häkämies vastaisi kysymykseen

olen hyvin iloinen siitä että edustaja lapintie nosti tämän asian esille koska tässä on kyse tietenkin taloudellisesta asiasta mutta myöskin hyvin vahvasti moraalisesta kysymyksestä miten me voimme edistää rehellistä yrittäjyyttä sitä että rehellisesti toimitaan samoilla pelisäännöillä joilla kaikki muutkin yritykset toimivat eikä harrasteta vilunkipeliä

sen ohella että me puutumme aktiivisesti veronkiertoon myöskin verokilpailu eun sisällä on erittäin suuri ongelma ja mielestäni tämä julki tullut luxemburgin tapauskin kertoo ehkä enemmän juuri siitä

arvoisa puhemies

mutta mitä tulee epäonnistumiseen edustaja pekkarinen minusta on hyvä viitata oecdn pääsihteeri gurriaan kun hän eilen kertoi että hän voi hyvällä omallatunnolla myöntää että kaikki tahot kaikki ennustelaitokset epäonnistuivat siinä miten he ennustivat talouden kehittyvän

tarkoitus on ollut kertoa koko ajan mahdollisimman avoimesti sekä kansanedustajille että myöskin suomen kansalle siitä mistä olemme neuvotelleet ja mikä tuo neuvottelutulos on

tästä syystä olisinkin kysymässä onko hallitus valmis edistämään sitä kantaa että eu tasolla säädettäisiin minimiyhteisöverokanta

tämähän johtuu siitä että hallitus ei osoita kunnille lisää rahaa tässä vaikeassa taloustilanteessa ja tästä syystä kuntien on pakko heikentää palveluita koska ne eivät selviä näistä talousvaikeuksista

minä en voi tarkalleen muistaa juuri tuon tiedotteen sisältöä mutta jos tuo uutisointi on noin kerrottu niin uskon että siinä on kysymys myöskin kokouksesta jossa euroryhmä on päättänyt hyväksyä vakuusjärjestelyn

arvoisa puhemies

puhemies